valiokunta kiinnitti huomiota että asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille myös tarve löytää ratkaisuja

lakiehdotuksen hylkäämistä

mutta jatketaan keskustelua

satakuusikymmentäkaksi ja ääntä kaksitoista ei jää nolla poissa kaksikymmentäviisi eduskunta on asian käsittely päättyi

suorien leikkausten lisäksi hallitus suunnittelee saavansa säästöjä aikaan vähentämällä maisterin tutkinnon suorittamismääriä kahdellakymmenellä prosentilla yliopisto

tässä oli aika paljon vaatimuksia että tätä hedelmöityshoitolakia avattaisiin enemmän mutta se ei suoranaisesti liittynyt näihin avioliittolain muutosesityksiin joten me emme sitä avanneet koska kyse on laaja alaisesta kysymyksestä joka vaatii erillistä ja laajaa arviointia

anti kidusten päättyi

miten hallitus aikoo varmistaa etteivät leikkausten yhteisvaikutukset muodostu kohtuuttomiksi

yleisestikin erilaisten hyödykkeiden puhelinmyynnistä kuluttajille aiheutuviin ongelmiin tämä asia tulee myös vieraat kansoitti tätä kokonaisuutta katsotaan tulevaisuus

vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen

asia

rekisteröityjä mietitään tänään heli niinimäen lakiehdotusten asian käsittely päättyi

mietintö ja edustaja uotilan ehdotus kolme ja edustaja viitasen ehdotus neljä ei tiedä

näillä leikkauksilla vaan annetaan voi ja koulujen mahdollisuudet tarjota laadukasta koulutusta lasketaan osaamistasoa ja ihminen kaikki ah kavennetaan resursseja elintärkeätä perustutkimukselta joiden pohjalta kehitetään tulevaisuuden

asia

esko kiviranta veera ruoho sinuhe wallinheimo ja kristiina salo vaalitoimitus maalle e

ehkä kaikkein yllättävin veto hallitukselta oli vuosia paakkuun rahoituksen leikkaaminen vaikka puolisot

ja äänestyksissä

suomi on eun tasa arvoinen maa koulutukseen hakeutumisen osalta vaikka parannettavaa on vielä meillä kuitenkin duunarin lapsista voi tulla tohtori ja kaikista yliopistoista saadut maisterin paperit ovat yhtä

ympäristöohjelmiin sitoutuneet viljelijät ovat panostaneet luonnon ja kestävän kehityksen ilmari nurmisen kannattamana ehdottanut että nämä satsaukset eivät juurikaan näy hinnoissa tai kasvaneena

aikooko hallitus pidättäytyä heikentämästä ikäihmisten outi alanko kahiluoto luki välikysymystekstin

lakivaliokunta siis mietinnössään puoltaa tämän hallituksen esityksen hyväksymistä vähäisin muutosesityksin mutta tämä päätös ei ollut yksimielinen vaan mietintöön sisältyy hylkäysesityksen sisältävä vastalause

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

kokoontuu välittömästi tämän täysistunnon päätyttyä valiokunnan huoneeseen järjestäytymistä varten esitellään äänieristyksen seitsemäs sija puhemiesneuvosto ehdottaa että vasile heitetään tarkastusvaliokunta keskustelua edustajaa mustajärvi

keskustelussa on katja hänninen li anderssonin kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset

pyydän siirtymään jatkamaan niitä keskusteluja jossakin muualla niin ei tule epäselvyyttä siitä ketkä ovat pyytäneet puheenvuoroja

on merkillistä että hallitus peräänkuuluttaa suomen nousua innovaatioilla ja samaan aikaan leikkaa perustutkimuksesta ja

mietintö linjaa edustajaviitasen ehdotus viisi eikä pidä vasta maj äänestysjärjestys hyväksyttiin

ista yhteistyötä nuorten kanssa työskenteleviä organisaatioiden välillä ja pitänyt nuorten työttömyysjaksot suhteellisen lyhyinä suomessa nuorten pitkäaikaistyöttömyyttä vähiten kaikista eli uumaa

aakkulantiellä

tämä ei ole itsestäänselvyys vaan sosiaalisen liikkuvuuden ovat pitkälti mahdollistaneet maksuton korkeakoulutus sekä opintotuki ja

katja hänninen on eva biaudetn kannattamana tehnyt kaksi lausumaehdotusta jotka monistettuna ja

kannatan

selonteko hyväksyttäneen ehdotuksesta on äänestettävä joko hyväksyy lakiehdotukset äänestää jaa a jos ei voittoon lakiehdotukset kyllä teidän äänestämään ja

arvoisa puhemies kulkee hallituksen vuosikertomusten sen liikettä jossa on sitten valtion tilinpäätös lukemat ja tulee hyvin selvästi esille sanojen tekoja ja lukujen ristiriitoja ole monta kertaa aiemminkin nostanut esille se että kuinka paljon työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla jätetään vuosittain käyttämättä eduskunnan myöntämiä työllisyysmäärärahoja tilanteessa jossa eletään massatyöttömyyden aikaa työttömiä on elinkeino

nämä leikkaukset yliopistojen perusrahoituksesta sekä suomen akatemian ja tekesin kilpailuista tutkimusrahoituksesta uhkaa näivettää koko suomalaisen

asia

ostajana halunnut hakea vain välben tunteen sanomana viistoista eristä nylander

ja päälle jää myös etsivä nuorisotyö joka antaa voittaa vuosittain yli kaksikymmentätuhatta syrjäytettyä nuorta ja vastikään saatu laajennettua koko maahan pyrkiä tuloksia tuottaneeseen työpajatoimintaa ei panosteta

raha

kuuluisassa koulutus lupaus valokuvassa että opintotukea ei

o o

äänestyksessä

suomen

tämä lupaus ja opiskelijoiden luottamus on peitetty

ap tela joka hyväksyttäneen hyväksytään ensin on äänestettävä joko hyväksyy toisen lakiehdotuksen äänestää jaa jos ei voittoon on toinen ja kiihdytys kyllä

työttömyys on ansiotyölle rakentuvassa yhteiskunnassamme paitsi yksi laillinen pääsy yhteiskunnallinen tragedia työttömiä suorat kustannukset ovat miljardeja minkä lisäksi se vähentää verotuloja kasvattaa kuntien kustannuksia ja vähentää

ministeriön tilastointijärjestelmän mukaan kolmesataaviisikymmentätuhatta

löysikö joku kysymystä

art le

derevo tenholle multialla johtoon kunnes tehdään liedon muut kaisa pelkonen lasten tiedot osa juutalainen je ne lisäävät suomen idän haaleita mutta aino kaisa pekonen hidasteita freedom utopia on hypännyt katsasteltu että sait juutalainen hakevat nyt selonteko hyväksyttiin

pitkäaikaistyöttömyys kasvaa nuorista yhteiskuntatakuu ei toimi ja siitä

opetusalan ammattilaiset ja heitä edustava opetusalan ammattijärjestö ovat lausuneet puoleensa koulutusleikkausten

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

sipilän hallituksen ohjelmassa todetaan lisäksi että opintotuesta leikataan seitsemänkymmentä miljoonaa euroa vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista me

alanko

satakaksikymmentäkuusi ja ääntä viisikymmentäseitsemän peittyviä nolla poissa kuusitoista eduskunta hyväksyi edustaja henriksen

kun kartoittaa mikä on sitten tilanne niin voimakasta ja kakstoista jätettiin momentilta kolme kaksi kolmekymmentäviisi

jo pitkällä aikavälillä sataviisikymmentä miljoonan

useissa viime vuosina julkaistuista tutkimuksista ja selvityksissä todetaan että suomi on menettämässä kotimaansa koulutuksen

eniten juuri samalla jossa on julkisen työvoimapalvelun määräraha niin kasvata kaapistosta jätettiin käyttämättä kolmekymmentäkuusi miljoonaa kasvua kolmetoista kolminkertainen määrä yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa ja nyt sitten edelliseltä vuosi vuodelta siirtynee vuodenvaihteessa siirtyneet säästöt ovat jo kaksisataakaksitoista miljoonaa euroa eli sellainen summa jätetty

hallituksen päättämiään leikkauksia opintotuesta ei ole mahdollista tehdä kestävällä tavalla on malli mikä tahansa se heikentää kohtuuttomasti opiskelijoiden toimeentuloa ja tasa arvoisia mahdollisuuksia

poikkeuksellisen pitkään työttömänä olleita kuusikymmentä vuotta täyttäneille viisi vuotta työttömänä olleelle olisi perusteltua järjestää kunnallinen työ on ollut kunniallinen tie eläkepuolella

touko aallon ja kari uotilan ehdotukset ovat samansisältöiset joten niistä äänestetään yhdessä timo harakan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

suomalaisten koulutustason nousu on pysähtymässä lähivuosina ja koulutusrakenne vakiintumassa nykytasolle

muistutan että alkuperäinen kysymys oli tästä lainvalmistelusta että sinne suuntaan

me debatten tehdä muuta ja andersson menestytään vermutti lasse heininen vahvistaa brittisotilaat tiistai

emme missään nimessä voi hyväksyä näitä

että tämän lain valmistelussa tullaan huomioimaan se että myös pienyritykset jotka eivät ole järjestäytyneet saavat vapauden sopia paikallisesti

tällä koulutustason nousun pysähtymisellä on merkittävä siunauksen kieli jota en tee sitä korkeaan osaamiseen työpaikkojen syntymisen

selonteko hyväksyttäneen ehdotuksesta on äänestettävä joka hyväksyi lakiehdotuksen äänestää ja jos ei voita on lakiehdotus hylätään

vaadimme hallitusta perumaan hallitusohjelmassa päätetty todella suuret leikkaukset opinto

periaatteessa laskee yhteen viime vuoden varsinaisen talousarvion lisätalousarvio ja nämä edellisvuosien säästöt niin työ ja elinkeinoministeriöllä olis ollu rahaa käytössään seitsemänsataa seitsemäntoista miljoonaa euroa josta on viime vuoden aikana käytetty vaan viisisataa viisi miljoonaa euroa eli valtavan summan jätetty käyttämättä sellaisia määrärahoja ja kallis kohdistuneet suoraan työttömiin ulkoasiainvaliokunnan valtiovarainvaliokunnan tarkastusvaliokunnan hallintovaliokunnan liikenne ja toivon kyllä taukosi tarkastus

merkitään

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esityksen yhdeksänkymmentäneljä sisältyvät ensimmäisen ja toisen lakiehdotus viedä maan edustajat ben antaja ja korskuimistarkoituksen leviämistä merkki levitä edusti tusenina

apulaisia lainkaan kiertyvä useimmat suomalaisen työelämän uudistukset sellaiset kuten ammattipätevyysvaatimukset työterveyshuoltoa ja työ ehtosopimusten yleissitovuus on taustalla on ymmärrys työelämästä keskeisenä osana siitä pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia jota muualla

kannatan

itä suomen kurssi on väärään suuntaan

aiempina vuosikymmeninä koulutustason nousulla on ollut merkittävää eu ja pidentävää ja te lu jo vuosia lisäävä vaikutus tuli sisäänoin työllisyysasteen nostaminen tulee entistä vaikeammaksi koulutustason nousun pitää

tehtiin seuraavat pääluokkaa koskevat hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

ja vähentävät köyhemmistä ja vähemmän koulutetuista perheistä tulevien nuorten mahdollisuutta

eduskunta hyväksyy ensimmäiset e

pia viitanen puhemies ehdotus numero kaksi kahdeksan

imane

kannatan edustaja vähämäen esitystä

hallitusohjelmassa päätetyt linjat opintotuesta säästöt pitkällä aikavälillä sataviisikymmentä miljoonaa ja opintorahan asumislisän ja opintolainan

hallitus on päätöksillään tehnyt

sipilän hallituksen ohjelma ja myöhemmät ulostulot muodostavat kuitenkin kokonaisuuden josta voi voisi jopa voisi kutsua työelämä pirstomisen

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

herra puhemies

sekä absoluuttisina muina etäopetukseen ja koulutukseen hallinnon alaan suhteutettuna tehdyt leikkauspäätökset oma taihvaan liian

jaa pitänee edelleen puhemies kakskytyhdeksänehdotus

viestintävaliokunnan sivistysvaliokunnan talousvaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunta ja mahdolliset muutkin pelimme kulutus tähän asiaa ja toden teolla eduskunta on halunnut että ne rahat käytetään työllisyyden edistämiseen ja näin valtava pakkosäästö on toteutettu vuo si vuo

eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen

hallituksen esityksen yhdeksän neljäs ja ensimmäisen toisellakin häkkinen lakiehdotusten toinen käsi päätti lopuksi on lähetettävä lausumaehdot

asian käsittely päättyi

tuhatsata euroa kuussa tarkoittavat väistämättä että opiskelijan oman vastuu opintojen rahoittamisesta tulee katsomaan näitä leikkauksia mahdoton tehdä nostamatta opintolainan tasoon tai vähentämättä merkittävästi tuen pituutta

edustaja huilisti verotuksen

sen tavoitteena on tuottaa työmarkkinoille mahdollisimman paljon kiihkossa neuvotteluasemassa olevia ihmisiä jotka joustavat työhön kuin tiellään liikaa ehtoja kyselemättä

niille vauhdilta talouskasvulta uusien työpaikkojen seiniltä ja uusilta innovaatioita

mietintö linjaa edustaja outi alanko kahiluodon ehdotus yksi ei

n arvoisena